vaikka me oletamme että eihän tämä ole kuin muutaman viikon pikku juttu niin käytännössä se ei kuitenkaan näin toteudu ja sen takia toivoisin että kun me säädämme lainsäädäntöä me antaisimme myös riittävän ajan ja pystyisimme ennakoimaan että nämä toimeenpanoajat olisivat sillä tasolla että se lainsäädännön tahto joka ihmisille halutaan täältäkin salista toteutuisi sitten siihen toimeenpanoon asti

toinen asia joka tässä kohden jäi minua mietityttämään oli kirjaus että hoitopaikka valitaan yhteisymmärryksessä lääkärin kanssa

meitä osaltaan hämmästytti myös se että jos pitkäaikaistyötön työllistyy niin ei hänestä aiheudu pelkästään kustannuksia tämän työllistymisbonuksen myötä vaan ennen kaikkea tämä olisi tuonut kannusteen ja mahdollisuuden siihen että pitkäaikaistyötön olisi työllistynyt vähintään kolmeksi kuukaudeksi todennäköisesti pitempään ja tätä kautta olisi tullut kustannussäästöjä ennen kaikkea työmarkkinatuessa sekä sitten mahdollisesti myös toimeentulotuessa

tarvitsemme myös sosiaali ja terveyspalvelujen rakenneuudistuksen jolla turvaamme kuntatyönantajalle enemmän resursseja henkilöstön palkkaukseen ja hyvään mitoitukseen

siltä osin tämä on ollut myös kelan henkilöstölle erittäin suuri haaste koska voisiko sanoa koko tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana kelan henkilöstö on jatkuvasti joutunut uusimaan ensinnäkin omia käytäntöjään mutta koska tästä talosta myös eduskunnasta tulee paljon uutta säädettyä lainsäädäntöä niin se myös vaatii monelta kelan asiantuntijalta lisää osaamista niin täytäntöönpanon kuin muiden osalta

arvoisa puhemies

lakiesitys sisältää ennalta ehkäisevän ja kokonaisvaltaisen otteen lisäksi hyviä kirjauksia muun muassa ensihoidon koulu ja opiskelijaterveydenhuollon sekä vanhusten neuvontapalveluiden osalta

tässä yhteydessä haluan kiittää eduskuntaa tästä hyvästä keskustelusta ja valtuutettujen puolesta

vahvemmissa kunnissa voimme parantaa palveluprosessien vaikuttavuutta ja työolosuhteiden toimivuutta

vastaavasti työntekijä voi kehittää omaa osaamistaan ja ylläpitää ammattitaitoaan

olisi todella korkea aika saada koko maan kattava neuvonta ja palveluverkosto iäkkäille sekä hyvinvointia edistävät kotikäynnit toimivaksi osaksi kuntien palveluvalikoimaa

me olemme tänäänkin keskustelleet paljon siitä että nykyiset sosiaali ja terveydenhuollon palvelut eivät toimi ja meidän on jotakin tälle asialle tehtävä

tämä kokonaiskustannus tästä työllistymisbonuksen laajentamisesta oli meidän näkemyksemme mukaan kustannusneutraali ja tämän takia olisimme mielellään halunneet sitä myös laajentaa

arvoisa puhemies

tavoitteena on se että kela pystyisi yhdenvertaisesti palvelemaan kaikkia asiakkaita riippumatta siitä missä he asuvat yhdenvertaisesti ja hyvällä laadukkaalla palvelulla

nyt hallitus on omalta osaltaan linjannut linjaukset siitä kuinka sosiaali ja terveydenhuollon palveluita tullaan tulevaisuudessa vahvistamaan

siksi viimeistään nyt on otettava vakavasti paitsi hoidon ja hoivan myös ennaltaehkäisyn kuntoutuksen ja esteettömyyden haasteet ja ryhdyttävä toimeen

kuten lain perusteluissa korostetaan hyvinvointia terveyttä ja toimintakykyä jopa lihasvoimaa ja tasapainoa voidaan parantaa kaikissa elämänvaiheissa

me tulemme vahvistamaan sosiaali ja terveydenhuollon perustasoa siirtämällä osan erikoissairaanhoidosta sinne sekä keskittämään ja vahvistamaan sosiaali ja terveydenhuollon palveluiden integraatiota

nyt työllistymisbonus kohdentuu niille pitkäaikaistyöttömille jotka työllistyisivät ennen kaikkea avoimille markkinoille ja on esitetty oletus että nämä ihmiset olisivat työllistyneet muutenkin

terveyttä edistävään toimintaan ja vanhustenhoitoon satsaaminen pitääkin kunnissa ymmärtää myös pidemmän tähtäimen taloudellisena säästönä

me tulemme myös vahvistamaan erikoissairaanhoitoa nimenomaan sillä että me pystymme entistä tarkoituksenmukaisemmin ja laadukkaammin vahvistamaan erikoissairaanhoitoa sekä myös vaativaa sosiaalipalvelua

hallitus on osoittanut oman tahtotilansa satsaamalla normaalia suuremman valtionosuuden vanhuspalvelulain toteuttamiseen

tälläkin hetkellä sekä sosiaalihuoltolaissa että kansanterveyslaissa on neuvonnasta ja ohjauksesta säännöksiä mutta nyt on tarkoitus säätää nimenomaan sosiaali ja terveydenhuollon yhteisistä iäkkäiden neuvontapalveluista mikä on toimivaa palvelua ajatellen tärkeää

arvoisa herra puhemies

mutta nyt tämän palkkatukilaajennuksen myötä me olisimme saaneet myös meidän järjestöt mukaan ja meidän palkkatukilaiset laajemmalti mukaan mikä olisi sitä kautta tuonut myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevat pitkäaikaistyöttömät tämän kokeilun pariin

nyt kysyisin hallitukselta

mitkä ovat hallituksen jatkotoimenpiteet ja aikataulut näitten asioitten osalta kun tätä isoa kokonaisuutta lähdetään viemään eteenpäin ja tulevaisuudessa me saamme entistä laadukkaampia ja parempia sosiaali ja terveydenhuollon palveluja

työtä pitää tehdä enemmän jotta pystymme säilyttämään hyvinvointimme

arvoisa rouva puhemies

arvoisa puhemies

hallitus on kohdistanut erilaisia säästöjä ikääntyneisiin ihmisiin kuten esimerkiksi nostanut palvelumaksuja heikentänyt asumistukea ja myös kohdentanut lääkekustannuksia ikääntyneille

sitä kautta olisimme saaneet niitä meille tärkeitä uudenlaisia työllistymismalleja myös tämän kokeilun myötä näille henkilöille

neuvontapalveluja koskeva säännös on tarkoitus toteuttaa sosiaalihuoltolain uudistuksen yhteydessä

ikaros a hero puhe ei suomalainen eläkejärjestelmä on todettu kansainvälisestikin erittäin hyväksi ja kestäväksi järjestelmäksi ja se on saanut lähes poikkeuksetta pelkkää kiitosta

sosialidemokraatit antavat hallitukselle tässä työssä täyden tuen ja luottamuksen

tästä syystä valiokunta yksimielisesti teki lausuman joka viitoittaa että kun tätä työllistymisbonusta jatkossa toteutetaan niin tämän tulisi koskea myös palkkatyötä tekeviä ja sen parissa olevia

palveluiden osalta säästöjä kohdistetaan nyt kaikkein haavoittuvimpiin ihmisiin elikkä niihin ihmisiin jotka tarvitsevat päivittäin apua ja tukea kaikkeen elämänsä arkeen ja hoivaan

arvoisa puhemies

sen yhtenä vahvuutena on ollut että jokainen suomalainen on voinut luottaa siihen että kun hänen eläkepäivänsä on niin hän voi eläkkeensä saada sovittuna päivänä

esitys tähtää nopeampaan työllistymiseen ja työurien eheyteen

nyt hallitus panostaa tämän lisätalousarvion myötä teollisuuden rakenteiden monipuolistamiseen ja teollisten yritysten kehittämishankkeisiin ja sitä kautta pyrkii vastaamaan niihin isoihin rakenteellisiin muutoksiin joita yhteiskunnassa suomessa tällä hetkellä tapahtuu

me tiedämme että vanhustyö on erittäin vaativaa ja raskasta ja moni työntekijä tälläkin hetkellä kokee ettei hänen työtään arvosteta ja ammatillisesti hän ei pääse toteuttamaan työtään parhaalla mahdollisella tavalla

mustonen

viime päivinä on kuitenkin käyty keskustelua siitä että vaikean kansainvälisen taloustilanteen takia eläkeyhtiöiden tulostavoitetta ei ole saavutettu ja tämän takia eläkejärjestelmämme kestävyyttä tulisi arvioida uudestaan

vitostyskohtaiseen käsittelyyn jos kunto hyväksu hallituksen esitykseen sisältyviä lakiehdotusten sisävesien

olisi tärkeää että korjausneuvontaan liikuntaesteiden poistamiseen kuten hissirakentamiseen sekä korjausavustusten avustusprosentin ja tulorajojen nostamiseen löydettäisiin varoja

esitys sisältää erittäin hyviä uudistuksia joilla täsmäkeinoin tavoitellaan nykyistä kevyempää ja joustavampaa järjestelmää

yksinkertaisesti aika ei riitä toteuttamaan tätä arvokasta työtä

arvoisa herra puhemies

eläketurvakeskus on myös halunnut rauhoittaa tilannetta ja ilmoittanut muun muassa sen että he ovat tekemästä selvitystä joka luovutetaan lähiaikoina jossa käsitellään näitä kysymyksiä

arvoisa puhemies

tavoitteemme ikääntyvien kotona asumisesta tarvitsee välttämättä tuekseen myös vahvemman yhteiskunnallisen näkemyksen siitä että kotona on voitava elää inhimillistä elämää ei niin että jäädään kotiin ja lopulta vuoteen vangiksi

tämän kevään a

haluan kiittää hallitusta hyvästä reagoinnista nuorisotakuun ja koulutuksen osalta

ministeri rehula teille esitettiin kysymys nimenomaan tämän valviran kaltoinkohtelun selvityksestä te ette kuitenkaan siihen vastannut selkeästi eli mitkä ovat teidän toimenpiteenne valviran tekemän selvityksen osalta tuletteko reagoimaan kaltoinkohteluihin ja niihin syihin mistä ne syntyvät

sanoisin että uudistukset ovat pääsääntöisesti hyviä niin työntekijän kuin työnantajankin sekä järjestelmän näkökulmasta katsoen eli kaikki voittavat

tämän jälkeen hänelle tulee antaa kuntoutus

lapsen elämän kannalta kun ollaan lastensuojeluasiakkuudessa tehdään lapsen kannalta erittäin tärkeitä koko hänen tulevaisuuteensa liittyen erittäin tärkeitä päätöksiä

hallitus on käynnistänyt tämän hallituskauden alussa niin sanotun nuorten aikuisten osaamisohjelman ja sitä kautta näillä nuorilla olisi mahdollisuus suorittaa ammatti tai erikoisammattitutkinto ei tää on tällä hetkellä

kuntoutuksen rooli on hyvin merkittävä sillä ihmisellä on mahdollisuus palata normaaliin elämään tai työelämään jos tämä kuntoutus hänen osaltaan onnistuu

jotta tämä myönteinen teollisuuden ja tuotteiden kehittäminen jatkuisi tarvitaan yritysten ja yliopistojen tutkimus ja kehittämistyön yhteistyötä ja sen tiivistämistä

tämä hyväksyttäneen hyväksytyt tö salon eteläpää verestyksen osumin yksitoista ja kaksitoista museot

työssäoloehdon lyhentäminen auttaa ensimmäistä kertaa työmarkkinoille tulevia pääsemään työttömyyspäivärahan piiriin sen sijaan että he jäisivät tarveharkintaisen työmarkkinatuen varaan

suuri ongelma on kuitenkin kuntoutuksen myöntämisperusteet

kysyisin nyt ministeriltä koska etelä karjalassa lappeenrannan yliopisto ja siellä oleva elinkeinoelämä toteuttavat vahvasti tämäntyyppistä toimintaa

muistuttaisin vielä että ehkäisevään vanhustyöhön koulutettu henkilökunta on avainasemassa kotikäyntien onnistumisen kannalta

yhtenä suurena ongelmana on se että meillä ei ole päteviä sosiaalityöntekijöitä tällä hetkellä riittävästi

kuntoutuksen saaminen edellyttää että kuntoutettava saa korotettua vammaistukea jota kaikki aivoinfarktipotilaat eivät tietenkään saa

tämä istunto henkilöitä

arvoisa herra puhemies

näin parannetaan ennen kaikkea nuorten toimeentuloa

nyt ongelmaksi on tullut se että nämä kaikki nuoret joilla ei ole tätä tutkintoa eivät pysty suorittamaan muun muassa erikoisammattitutkintoa vaan he tarvitsisivat ennen kaikkea perustutkinnon

mitenkä tämä lisätalousarvio nimenomaan puuttuu tähän ja vaikuttaa näihin rakenteellisiin isoihin muutoksiin joita yhteiskunnassa välttämättä tarvitaan

yksi tämän lain tärkeimmistä tavoitteista on sosiaali ja terveyspalvelujen integraatio eli asioita tehdään yhdessä ja vahvassa yhteistyössä hallintorajoja puretaan ja ihmisille voidaan siten tarjota saumattomasti entistä laadukkaammat palvelut

myös lyhyiden ja määräaikaisten töiden vastaanottaminen työttömyyden aikana on aiempaa kannustavampaa kun työssäoloehdon uudelleen täyttäminen helpottuu

älkää kysyisinkin ministeri risikolta että olen tehnyt ministeri risikolle tähän asiaan liittyvän kirjallisen kysymyksen ja tuolloin vastasitte että asiaa selvitellään ministeriössä

arvoisa puhemies

haluan vielä lopuksi esittää kiitokset ministeri risikolle joka on useista vaikeuksista huolimatta saanut tämän esityksen käsittelyymme

nyt tämä lainsäädäntö tämän osaamisohjelman kautta ei ole sitä mahdollistanut ja sitä kautta kaikki nuoret jotka ovat halunneet suorittaa itselleen tutkintoa eivät ole sitä voineet tehdä

arvoisa herra puhemies

mikä tilanne tällä hetkellä tämän kytköksen osalta on

jatkossa kaikki työsuhteessa tehty työ eli myös palkkatuettu työ kerryttäisi samalla tavalla työssäoloehtoa

ministeri varmaan tietää paremmin ja pystyy kertomaan mutta minun käsitykseni mukaan tällä hetkellä valmistellaan lainsäädäntöä jossa valtiokonttori mahdollistaa sen että kela tulee jatkossa saamaan nämä tiedot ja siltä osin tämä ongelmatiikka josta edustaja zyskowicz äsken mainitsi tulee poistumaan mikä on todella järkevä asia

eikö sillä pitäisi pikemminkin olla lääketieteellinen peruste eikä tämmöistä voisiko sanoa nykyiseen myöntämisen perusteeseen olevaa kytkentää

osa kunnista on myös koonnut kaikki esimerkiksi lapsiperheiden palvelut yhteen kokonaisuuteen

näihin palveluihin on koottu kokonaisuutena varhaiskasvatus opetus lasten ja nuorten eri sosiaali ja terveyspalvelut neuvola terveydenhuolto lastensuojelu sekä nuorisopalvelut liikuntakulttuuri

arvoisa puhemies

ei ainoastaan kansainvälinen talous mutta myös meidän oman taloutemme hoitaminen sekä työllisyyden parantaminen tulevat vaikuttamaan tähän kysymykseen

koska pätevistä sosiaalityöntekijöistä on puutetta ja meillä puuttuu myös riittävä määrä koulutuspaikkoja niin mitä ministeri aikoo tehdä sille että me saamme tulevaisuudessa riittävän määrän koulutuspaikkoja sosiaalityöntekijöille

täytyy sanoa että hämmästyttävää ettei sitä asiaa ole hoidettu aikaisemmin

toimenpiteiden ajalta maksetaan jatkossa korotusosaa tai korotettua ansio osaa

tästä syystä viime päivinä on käyty myös vahvaa keskustelua mahdollisesti eläkemaksujen nostamisesta sekä eläkeiän nostamisesta tai sitten eri eläke etuuksien leikkaamisesta

nyt suurena pelkona on se että kun osa näistä palvelukokonaisuuksista siirtyy sote alueelle niin mitenkä tulevaisuudessa lapsiperheitten ja lasten kannalta nämä palvelut pystytään tarjoamaan joustavasti ettei meille tule uusia hallinnon rajoja soten ja kuntien välille vaan että palveluita voidaan edelleen kehittää kokonaisvaltaisesti lapsille ja nuorille

kelan hallintoa on kehitetty nyt ainakin viimeisen kuuden vuoden tai oikeastaan viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti eteenpäin ja totta kai myös eduskunnassa me kannamme vastuun siitä miten kelan hallinto toimii

nyt työryhmä on perustettu selvittämään kuinka suomalaisten eläkkeet ovat sijoitettuna ja mitenkä ne tullaan tulevaisuudessa turvaamaan

palvelupuoli pysyy ennallaan mutta toimeenpanoon liittyvä työ vähenee eli jälleen kevennetään hallinnollista työtä ja byrokratiaa

kysyisin ministeriltä vielä tuleeko hallitus pohtimaan mahdollisesti eläkemaksujen nostamista tämän hallituskauden aikana

hallitus ja eduskunta ovat sitoutuneet syrjäytymisen eriarvoisuuden ja köyhyyden vähentämiseen

esimerkiksi viime kaudella päätimme että ensinnäkin johtajien määrä tulee vähenemään ja näin myös tultiin toteuttamaan

kun ihminen joutuu vankilaan syystä tai toisesta tavoitteenahan täytyy aina olla että se on ainutkertainen kokemus mutta valitettavasti näin ei kuitenkaan ole

mitenkä tämä työryhmä on raporttinsa nyt toteuttanut ja mitä tuloksia mahdollisesti on tulossa

sitä kautta kun johtajien määrää vähennettiin myös palveluprosessia muutettiin yhdenmukaiseksi mikä käytännössä on tarkoittanut sitä että kun me asiakkaitten näkökulmasta palveluita kehitämme niin tämä palveluprosessien uusi hallinnollinen muotoilu on mahdollistanut sen että asiakkaitten palvelut ovat tänä päivänä paremmin saatavilla ja ne on myös organisoitu huomattavasti paremmin kuin vielä muutama vuosi aikaisemmin

syynä tähän on monta kertaa se että kun ihmisellä joka on vankilassa saattaa olla oppimisvaikeuksia mielenterveysongelmia päihdeongelmia ihmissuhdevaikeuksia työttömyyttä ja asunnottomuutta ja monia ongelmia hän tarvitsisi näihin asioihin tukea ja apua

arvoisa rouva puhemies

nyt hallitus korottaa lääke ja matkakorvausten omavastuita sekä samalla hallitus on korottanut sosiaali ja terveyspalvelumaksuja historiallisesti kaikkein eniten enemmän kuin mikään hallitus suomessa tähän mennessä

kun vanki sitten vapautuu hän on useimmiten asunnoton jolloin myöskään kunnat eivät ole halukkaita ottamaan vankia omaksi asukkaakseen ja tämä prosessi edelleen jatkuu

siltä osin näissä uudistuksissa esimerkiksi tämän päivän lainsäädännössä mitä toteutetaan käytännössä me jo toimimme kelassa kuten tämä hallinnollinen lainsäädäntö edellyttää elikkä sinällään tämä lainsäädäntö oikeastaan toteuttaa sen mitä jo toiminnassaan kela toteuttaa

nyt tämän poikkihallinnollisen ohjelman myötä myös oikeusministeriö on varmasti mukana näissä keskusteluissa miten voitaisiin ehkäistä näiden ihmisten syrjäytymistä ja eriarvoisuutta

arvoisa herra puhemies

arvoisa pääministeri sosialidemokraattien vaihtoehdossa me emme ole kohdistaneet säästöjä kaikkein pienituloisimmille ja sairaille vaikka meidän budjettiesityksemme ja vaihtoehtomme on tasapainossa

mitenkä ministeri on tässä prosessissa mukana

muutos lisää työnteon kannustavuutta niillä joiden päivärahan perusteena olevat ansiot eivät ole korkeat ja vähentää tilanteita joissa työnteko ei ole taloudellisesti kannattavaa

oletteko todellakin sitä mieltä ettei näitä vaihtoehtoja olisi ettei hallituksen tarvitsisi säästää kaikkein pienituloisimmilta ja sairailta ihmisiltä

työmarkkinatukea muutetaan nykyistä kannustavammaksi kun korotusosaa maksetaan jatkossa palvelujen ajalta riippumatta siitä miten pitkään työmarkkinatuen saaja on ollut työttömänä

arvoisa herra puhemies

sosialidemokraatit jättivät valiokunnan mietintöön oman vastalauseensa jonka esittelen nyt lyhyesti

myös omavastuuaikaan tulee tärkeä muutos

päivärahalle määritellään vuoden voimassaoloaika jona aikana sitä ei määritellä uudestaan eikä aseteta uutta omavastuuaikaa työssäoloehdon täyttyessä

näin päiväraha ei pienene yllätyksellisesti eikä siihen tule ennakoimattomia katkoksia

tällä hetkellä kalenterivuosittainen omavastuuaika vähentää kannusteita työn vastaanottamiseen ja soveltuu muutoinkin kovin huonosti työmarkkinatuen kaltaiseen perusturvaan

tämän tuen keskiössä ovat palvelujärjestelmämme

muutos kannustaa aivan eri tavalla lyhytaikaistenkin töiden vastaanottamiseen ja lisää mahdollisuuksia pysyvämpään työllistymiseen

lisäksi tämäkin muutos yksinkertaistaa lainsäädäntöä ja hallintoa

wton jäsenyys lisää liikennettä myös kaakkois suomessa

äitiys kasvatus ja perheneuvolatoiminta tukee perhettä lapsen kasvuun ja kehitykseen liittyvissä kysymyksissä ja turvaa lapsen terveyttä ja hyvinvointia